pieni palanen ollaan leikkaamassa rahoja ja sitten ollaan toisaalta pieni osanen lisäämässä sieltä täältä ja yritetään koko ajan kituuttaa eteenpäin

elämme todella vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja varmasti haluaisimme antaa rahaa kaikennäköisiin hyviin asioihin tänäkin päivänä tässä salissa on esitetty jo todella paljon hyviä ja tärkeitä asioita

muun muassa lounais suomessa savipitoisilla alueilla oli hyvin paljon kiinteistöjä joihin ei minkäänlaisia kivisilmiä imeytyskenttiä pystynyt tekemään eli siellä oli sakokaivoja joista putki meni suoraan vesistöön ja tilanne oli todella heikko

mutta sitten muistaa pitää myöskin se että kyllä lähes meillä kaikilla on joku sukulainen tai tuttava mennyt töihin ruotsiin tai norjaan ja näitä asioita pitää viedä vieläkin eteenpäin

mutta meidän on nyt pakko miettiä tosi tarkasti mihin me pystymme rahoja antamaan laittamaan millä me saisimme kaikkein eniten tuloksia aikaiseksi

nyt sitten tähän perussuomalaisten tekemään lakialoitteeseen

suomalainen oikeuskäytäntö kun on olemassa ei tuomari voi antaa sillä hetkellä olemassa olevaa oikeuskäytäntöä suurempaa rangaistusta vaikka kuinka haluaisi että oikeuskäytäntö on sillä hetkellä

siinä oli muuten tosi paljon hyviä asioita joita meillä esimerkiksi tässä pohjoismaiden neuvostossa pitää viedä eteenpäin

ne saadaan käyttöön vain sillä tavalla että liikenneyhteydet ovat kunnossa ja ymmärretään mitä on hallittu hajauttaminen hallittu koko suomen hyödyntäminen

olen oikein tyytyväinen siitä että tässä nyt osattiin laittaa rahoja muutamaan olennaiseen konkreettiseen asiaan jotka oli jo pitkälle valmisteltu elikkä tiedettiin täsmänä mihin asiaan pystyy laittamaan että saataisiin tuloksia aikaiseksi

arvoisa puhemies

jos ei muita asioita ajattelisi niin pelkästään siinä arktisessa strategiassa jo yksin on niin paljon asioita että pelkästään se riittäisi motivaatioksi toimia jatkossakin pohjoismaiden neuvostossa ja viedä näitä asioita eteenpäin

kiitos lakivaliokunnalle tehdystä työstä

matkailu

erityisesti kemera puolen asioissa oli tehty järkeviä muutoksia päätöksiä sen mukaisesti että saisimme siellä metsäpuolelle puuenergiapuolelle työtä ja toimintoja

eli ensin säädetään laki jonka tarkoituksena oli korjata jotakin oikeustilaa mutta hyvin pian sen jälkeen kun laki oli tullut voimaan huomattiin että eräät lain yksityiskohdat aiheuttavat vahinkoa määrättyjen asioiden hoidolle

valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset vaadittavasta puhdistustasosta ja talousvesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta käytöstä ja huollosta ja lietteen poistamisesta

metsävarat

ainakin minun omalta osaltani olen huomannut tästä niin kutsutusta pakkoruotsiasiasta että kyllähän se ruotsin kielen taito on tärkeä asia ja se motivaatio senkin opiskeluun on kasvanut paljon

olen useissa eri yhteyksissä joutunut toteamaan ja totean nytkin että tuomioistuimet eivät voi julkisen mielipiteen painostuksen alla lähteä radikaalisti muuttamaan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä

eli kyseinen laki antaa hyvin paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ja laki on mielestäni ihan ok laadittu koska meille kaikille on tärkeää se että ympäristöasiat ovat kunnossa ja vesiä ei saa missään nimessä pilata

tällöin valtiovalta huomioi epäkohdat kuuli ja uskoi todellisia asiantuntijoita ja teki esityksen jossa lakia korjattiin

mutta liikenneyhteyksien lisäksi tarvitaan myöskin nettiyhteydet elikkä myöskin ne on saatava kuntoon

elikkä kyllä minä pidän sitä opiskelua entistä tärkeämpänä ja olen huomannut sen että kyllä me olemme pohjoismaat ja pohjoismaiden neuvoston alue semmoinen alue että kyllä meidän pitää toisistamme huolta pitää

itse olisin henkilökohtaisesti odottanut että tässä vaiheessa olisi jo saatu kemera tukiasiaan matkaan myöskin vajaatuottoisten metsien tukemisasia jota ei tammikuun päätöksessä saatu vielä aikaiseksi

arvoisa puhemies

haluan jatkaa edustajien palola ja juvonen esitystä omaishoitajien jaksamisesta

se että nytten tässä lisätalousarviossa jonkun verran lisättiin määrärahoja tänne liikennepuolelle oli kuitenkin pieni määräraha siihen nähden minkä verran oli vähän aikaisemmin päätetty leikata sieltä

eli perussuomalaisia minun täytyy ihan niin kuin kiittää siitä että olette kiinnittäneet oikeaan asiaan huomiota siihen että kyse on asetuksesta jossa on nämä tietyt tarkemmat asiat jotka vaativat ehkä hieman korjausta ja parannusta jotta kentällä otettaisiin tämä asia järkevämmin ja paremmin vastaan

erityisen tärkeä tämä lakimuutos on sen vuoksi että siinä on kyse rikoksen ehkäisystä ja rikostutkinnan edellytysten parantamisesta

mutta toivon että kemera lainsäädännön muutosprosessi on saatu jo liikkeelle ja saisimme ensi vuoden alusta sitten tämän ennen kaikkea lapin ja kainuun alueille kohdentuvan vajaatuottoisten metsien tukemisasian sitten liikkeelle

liian usein olen itse kuullut tapauksista joissa nämä omaishoidon kohteena olevat henkilöt on viety omaishoitajan lomapäivinä laitokseen

lapin yliopiston rikosoikeuden professori terttu utriainen esitti aikanaan että useita kertoja rattijuopumukseen syyllistyneille tulisi antaa kaksi vaihtoehtoa

elikkä he ovat voineet olla hyvinkin huonossa kunnossa ainakin tämän omaisen mielestä sen jälkeen minkä vuoksi moni omaisista ei enää halua viedä sitä hoidettavaansa laitokseen ja tämä jaksaminen siitä hiipuu ja hiipuu

sitten tämä valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

jos me meinaamme saada energiapuolella toimintaan esimerkiksi puun laajan hyödyntämisen käyttämisen

kyse ei ole mistään ylimääräisistä tukiaisista vaan siitä että pysytään maksamaan tuet ja kuviot mitä suomessa on eu kuvioissa sitouduttu tekemään ja hoitamaan

tiesimme että saisin eikä vallan asia

elikkä kotiapua näihin tilanteisiin ihan kunnolla lomittajia jotka tulevat sinne kotiin auttamaan ja hoitamaan tässä tilanteessa

monimuotoisesti meidän täytyy kehittää puupuolen asioita muullakin tavalla ja mikään ei lähde liikkeelle ennen kuin meidän tieverkosto varmasti kestää meidän puurekkojen liikkumisen ja toimimisen siellä

en usko että sillä on mitään vaikutusta toisin kuin sillä että rangaistukset olisivat oikeasti todellisia ja joutuisimme muuttamaan myöskin oikeuskäytäntöä sen mukaisesti

kokonaisuudessaan odotan ja toivon että hallitus tarttuu hyvin pikaisesti siihen miten maaseutua koko suomen voimavaroja aletaan käyttämään hyväksi jotta jatkossa ei tarvitsisi tehdä jatkuvaa leikkauksien leikkausta juustohöyläleikkausta vaan sanotaan että tästä me saamme aikaiseksi tuloja joilla me katamme nämä menot

tämä tavoite on tietysti hyvä ja yksikin rikoksen tieltä pois saatu nuori on valtava voitto niin nuorelle hänen läheisilleen kuin koko yhteiskunnalle

sitten työllisyysasioihin mistä on tänä päivänä keskusteltu paljon

tuomioistuimessa työskennelleenä tiedän millaisessa paineessa ja jutturuuhkassa nykyiset syyttäjämme ovat

se ettei tässä vaiheessa laitettu rahaa työllisyysmäärärahoihin lisää on oikeastaan vaikea mutta siinä mielessä hyvä asia että nyt todella mietitään ja valmistellaan mitä tälle kokonaisuudelle on tehtävä

oikeuslaitostamme rasittaa lisäksi jatkuva pelko että tuomioistuin voidaan lopettaa ja lakkauttaa koska niitä ollaan nyt jo lakkauttamassa todella paljon elikkä tuloksellisuutta pitää myöskin saada aikaiseksi

elikkä uskon ja toivon että työn alla on nyt sitten isompi prosessi millä tavalla me saisimme näillä työllistämisasioilla tuloksia aikaiseksi miten me saisimme työpaikkoja ja toimintoja tuloja

apuja tarvitaan mutta se että me vain syydämme rahaa ei todellakaan riitä meillä on oltava oikeat menetelmät ja kunnolliset keinot miten näitä asioita viedään eteenpäin

tämän paperiasian sen takia tuon esille että meidän suomalaiseen kulttuuriin näyttää kuuluvan se että kaikki pitäisi kirjoittaa paperille kaikki pitäisi olla selvitettynä laitettuna

varsinkin vähänkin monimutkaisemmissa jutuissa jotka edellyttävät paljon todistajien kuulemisia tutkinnan aikana voi selvitä kun uusia tietoja ilmenee että nuori epäilty ei olekaan syyllistynyt rikokseen tai että hänen rikkomuksensa on niin vähäinen ettei siinä annettaisi kuitenkaan mitään rangaistusta ja tuomioistuinkäsittely jää sikseen

sellaisia lakeja ja säädöksiä ei tulisi kirjata joita ei voida oikeasti valvoa joita ei voida tutkia pitävätkö ne paikkansa

elikkä lait ja asetukset jotka laaditaan sillä tyylillä että niitä ei voi oikeasti valvoa aiheuttavat ihmisille sekaannusta vaikean mielialan ja ennen kaikkea sen että välttämättä ei edes haluta noudattaa lakeja syyllistytään tahallaan tai tahattomuuttaan rikolliseen toimintaan eli ihmisille tulee mielikuva että onko tämä oikein vai väärin

aikoinaan ympäristölupa on myönnetty ilmeisesti pikkuisen keposella tavalla siinä ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia niitä asioita mitä olisi siinä vaiheessa pitänyt ottaa huomioon mutta kun tähän tilanteeseen on tultu meidän on tehtävä sen eteen toimenpiteitä

me suomalaiset haluamme toimia mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja hyvin me emme halua rikkoa lakia me haluamme tehdä toimintoja niin että varmasti on kaikki tehtynä oikein

vielä selkeämpi epäkohta laissa on ollut se että myös ulkomaalaisten rikoksentekijöiden osalta nykyisen lain mukaan joudutaan tekemään tällainen seuraamusselvitys

nyt sitten kun tämä asetus on olemassa tällaisena kuin se tässä muodossa on tämä on aiheuttanut sen että me suomalaiset hyvää haluavat suomalaiset syyllistymme itsekin siihen että annamme periksi ja alamme tekemään asioita mitä ei välttämättä tarvitsisi edes tehdä

me emme pysty talvivaaran tilannetta tuosta noin vain lopettamaan se on elävä prosessi joka elää ja sen kanssa on mentävä nyt sitten eteenpäin

yleensä sellainen ei ole mahdollista ja sitä paitsi se on hyödytöntäkin silloin kun rikollinen on jo poistunut maasta ja tuskin tulee takaisin elikkä me emme saa häntä kuitenkaan ikinä tuomittua meillä emmekä ulkomailla

uskon ja toivon että siitä saadaan kannattava kokonaisuus vielä aikaiseksi mutta se on saatava mahdollisimman nopeasti siihen tilanteeseen että se olisi myyntikunnossa me saisimme sen pois valtion käsistä ja ympäristöongelmat saataisiin nyt sitten järkevällä tavalla hoidettua

minä sanoin että kyllä meillä lakia noudatetaan mutta minä olen omasta mielestäni tulkinnut tämän kyllä niin että mitään ihmeellisiä ei tarvitse alkaa tekemään

soklin kaivosasian otin sen takia esille koska siinä on tällä hetkellä juuri parhaillaan menossa ympäristölupa asia ja on mahdollisesti jo ihan lähikuukausina tulossa ympäristölupapäätös soklin osalta

tänä päivänä meillä nyt sitten tämä asetus antaa mahdollisuuden että meillä liikkuupi maaseudulla paljon ihmisiä neuvomassa opastamassa sillä tavalla että ihmiset eivät tiedä mitä oikeasti pitää tehdä

vaikka varsinaisesti jokainen kaivos käsitellään omana asianaan niin uskon ja toivon että talvivaara on vaikuttanut siihen sillä tavalla että tässä ympäristöluvassa voidaan luottaa siihen että vesistövaikutusasiat on saatu siinä huomioitua sitten oikealla tavalla eikä käy sitten niin että yllättäen kemijokeen lähteekin menemään erinäköisiä aineksia kuin mitä sinne on tarkoitettu

siinähän on selkeästi määritelty ympäristörikoksista hyvinkin paljon ympäristön turmelemisesta törkeästä ympäristön turmelemisesta ympäristörikkomuksista ja tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta

minä mielenkiinnolla odotan sitä ensimmäistä tapausta viiden ehkä todennäköisesti kymmenen vuoden päästä jolloin tämä asetus jo tätä juste pelätä korjama muokkaamaan ja tämän asetuksen perusteella tulee ensimmäinen asia käsittelyyn jos tätä ei aleta korjaamaan muokkaamaan

on hyvä että voimme keskustella siitä asiasta ehkä purkaa pahaa oloamme purkaa vääriä tietoja ja ennen kaikkea tämän avulla voimme antaa ihmisille oikeaa tietoa asiasta ja kehittää tätä kuviota eteenpäin

sen verran minun pitää kuitenkin korjata itse maaseudun ihmisenä että imetyskenttä ei ole sama asia kuin kivisilmä kuulemma mutta missä se raja kulkee sitten

lähes kaikilla maaseudun asukkailla on sakokaivon jälkeen kivisilmä mutta jos se niin kuin tietyissä tapauksissa sanotaan ei vastaakaan sitä imetyskenttää niin kuka on se öttimöntiäisten tutkija joka katsoo montako prosenttia siitä kivisilmästä vai onko se imetyskenttä menee sitten kuitenkin siihen vesistöön

arvoisa puhemies

kiitos näistä tehdyistä lakialoitteista

näissä kummassakin esityksessä ensinnäkin puumalan ja heinosen esityksessä esitetään törkeän seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeuden vanhenemisajan poistamista ja taas lepän esitys on hieman laajempi

sata uutta tuotetta puusta hajautettu kotimainen uusiutuva ener giantuotanto puhtailla arktisilla tuotteilla maailmanmarkkinoille elintarvikkeiden tuotannon omavaraisuuden varmistaminen suomi luonnonvaroilla nousuun

meille sinne tämän lisäksi monta monta muutakin lakia asetusta säädöstä koko ajan tupataan ja laitetaan paperibyrokratiaa laitetaan kaikkea semmoista että ihmiset eivät oikeasti enää pysty noudattamaan näitä asioita ja on hirveän vaikea olla ja elää tämän kokonaisuuden kanssa

minkä viestin me annamme vankiloiden väelle jos lainsäätäjänä alamme väheksyä huumausaineiden kuljetusta ja ryhdymme itse esiintymään asiantuntijoina esittäen muita vaihtoehtoja kun rikosseuraamuslaitos asiantuntijana toivoo pian takaisin haalareiden käyttöä

siinä esitetään vanhenemisajan poistamista sekä törkeän seksuaalisen hyväksikäytön että perustekomuodon osalta elikkä myös perustekomuodon osalta

elikkä minä toivon että tätä asetusta voitaisiin korjata sillä tavalla että satsattaisiin entistä enemmän neuvontaan opastukseen koulutukseen ja ihmisten oikeusturvan parantamiseen

miten te ministeri voitte vakuuttaa että tämä ei ole kierrettä vain eteenpäin ja eteenpäin ettei ole jatkossa tulossa lisää ydinvoimalaitospäätöksiä

kun tämä keskustelu tästä asiasta on nyt käynnistetty se tulee ehdottomasti saattaa asiallisesti loppuun jotta viestimme suhtautumisesta vakavasti tähän asiaan menee eteenpäin

selonteosta ei löydy pihviä

kysynkin teiltä ministeri

vanhenemisajan poistaminen on ennen kaikkea viesti lainsäätäjältä että näitä tekoja pidetään äärimmäisen vakavina ja paheksuttavina

onko teillä tarkoitus nytten satsata todella paljon energiatehokkuuden kehittämiseen ja uusien energianlähteiden kehittämiseen

on kuitenkin hyvä että eduskunnalla on nyt tilaisuus keskustella luonnonvarataloudesta ja jokainen eduskuntaryhmä voi esitellä konkreettisia toimenpiteitä joilla turvataan maamme luonnonvarojen kestävä käyttö ja joilla biotalous nostetaan kansalliseksi kärkihankkeeksi

itse jätin vähän aikaa sitten ja oli käsittelyssä viime viikolla muistaakseni oman lakialoitteeni raiskausrikosten rangaistusasteikon koventamisesta

onko meillä osaamisen maassa kehitteillä mitään vastaavia asioita

uusiutuvan energian erilaiset käyttöteknologiat puhdas maa ilma ja vesi sekä cleantech ovat suuria mahdollisuuksia suomelle

on panostettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen